meille kerrotaan että työttömyysvakuutusmaksuja ei kompensoidakaan vaan kehitellään jossakin vaiheessa joku laki joka antaa tilapäisen alentuman tähän maksuun yliopistoille mikä sinänsä on taas kansantalouden kannalta täysin ääliömäinen esitys ja sekin vain tilapäinen ja sitten vielä että verotuksenkaan osalta ei pystytä takaamaan sitä etteikö yliopistojen tilanne heikentyisi

käytännössä tämä on inhimillisesti ehkä aika hyvä ratkaisu että laitosmaisissa olosuhteissa ja vankilamaisissa olosuhteissa elävät ihmiset tarvitsevat kodinomaisuutta ja normaalia arkea mutta pahoin pelkään että tämän takana on ollut tietyllä tavalla taloudellinen peruste

olen huolissani siitä että itse asiassa näitten ihmisten kohdalla helposti tapahtuu heitteillejättöä suorastaan koska nyt ei ole kunnilla velvollisuutta ottaa tarttumapintaa näihin ihmisiin eikä näköjään valtiollakaan enää ole minkäänlaista velvollisuutta heitä kohtaan

olisiko syytä miettiä että olisi tämmöinen etsivä kotiuttamisen tiimi jota kehiteltäisiin tarttumaan näihin

toinen jokakertainen kysymykseni liittyy tähän kielitaitouudistuksen vaateeseen kansalaisuuslain osalta

arvoisa puhemies

valtion tutkimuslaitosten ja ministeriöiden tehtävänä hyvässä ja oikeudenmukaisessa demokraattisessa yhteiskunnassa on tuottaa materiaalia joka aidosti mahdollistaa poliittisten valintojen tekemisen tutkitun ja moniarvoisen tiedon perusteella

tätä on osoittanut muun muassa haluttomuus tuoda aitoja vertailutietoja vaikkapa siitä mitkä ovat todelliset työllisyysvaikutukset jos aidosti satsattaisiin uuteen teknologiaan ja mitkä ne työllisyysvaikutukset ovat verrattaessa niihin työllisyysvaikutuksiin joita ydinvoimalla on pitkäjänteisesti ja pitkäkestoisesti

tätä ylimielisyyttä demokraattisen päätöksenteon yhdenvertaista tietoturvaa ja yhdenvertaista tietotasoa kohtaan osoittaa myös se että hallitus on ollut haluton tuomaan aitoa hyvää riskianalyysiä hyötyriski analyysiä tänne joka ylittäisi yhden sukupolven hyötyriski arvion

täällä on hyvin lyhytjännitteisesti perusteltu niitä hyötyjä joita ydinvoimasta saadaan samoin tyrmätty hyvin yksisilmäisesti ne riskit joita hyvin pitkällä aikajaksolla ydinvoimaan ja ydinvoiman käyttöön sisältyy

uusin tämän aamun käänne tässä keskustelussa mielestäni on se että valtion hallinnoima tutkimuslaitos on tukkimassa myös omien tutkijoittensa suut silloin kun heidän mielipiteensä eivät miellytä

olen erittäin huolestunut siitä että hallitus joka vielä eu puheenjohtajakaudella väitti ajavansa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksenteossa signaloi tällä hetkellä vahvasti sen suuntaan että toisenlaisten totuuksien esittäjät tuomitaan hiljaisuuteen

arvoisa puhemies

toisaalta taas tuotantolaitokset ovat myös iältänsä kohtuullisen lyhytaikaisia eivät mitenkään erityisen pitkäjänteistä tuotantoa takaa

ja on myös myönnettävä että nämä tuotantolaitokset viimeistään siinä vaiheessa kun uraanivarat loppuvat muuttuvat ongelmajätteeksi josta ei taiteen ja temmellyksen temppeleitä yksinkertaisesti tehdä

mielestäni nuoret ja tulevat sukupolvet olisivatkin ansainneet ratkaisun joka olisi ollut aidosti kestävä riskitön ja ekologinen sekä uusia uria avaava

arvoisa puhemies

suomettumiskauden poliitikkoina ministeri pekkarisen ja ed

on siis aika ihmeellistä että tänä päivänä juuri kokoomus ja keskusta ovat ajamassa politiikkaa josta niin kovin mielellään neuvostodiktatuurin oloja arvostelevat

moinen vapaan kilpailun ja vapaan valinnan ja vapaan yritteliäisyyden kahlitsemisen ihanne on vieras tälle ajalle ja myös tämän päivän vasemmistolle

mielestäni viimeistään finanssikriisin olisi pitänyt osoittaa että on vaarallista laittaa liian monta munaa yhteen koriin niin myös energiaratkaisussa

massiiviset ja menneisyyttä edustavat ydinvoimapanokset ovat aito este teknologiselle ja tuotannolliselle murrokselle kohti hajautettua uusiutuvaan energiaan perustuvaa älyteknologiaa

energiatuotannon aito omavaraisuus olisi syntynyt mielestäni paremmin jos tuotanto perustuisi suomalaiseen uusiutuvaan energiaan vähemmän haavoittuvaan hajautettuun malliin sekä siihen että suomalaiset itse voisivat päättää siitä minkälaista energiaa he haluavat käyttää sekä siitä haluavatko he itse tuottaa energiaa itsellensä ja myyntiin

älyteknologian myötä energiamarkkinat avautuisivat aidosti jos suomalaisilla olisi aito mahdollisuus hyödyntää nykyistä paremmin ja vapaammin myös pientuotantolaitosten energiaa ja väittäisin että tämä vapaa kilpailu näkyisi myös sähkön hinnoissa

on totta että uusiutuvaa energiaa hyödyntävän uuden teknologian ja älyverkon kehittäminen vaatisi sekä pitkäjänteistä poliittista sitoutumista että tukieuroja

tässä tilanteessa vastuullista ja sukupolvien välistä solidaarisuutta talous elinkeino ja ympäristöpolitiikassa olisi mielestäni osoittanut paremmin se että olisimme panostaneet aidosti uuteen teknologiaan kuin se että tuhlaamme miljardeja vanhoilliseen järjestelmään joka elinkaareltaan on erittäin lyhyt

arvoisa puhemies

vasemmiston tavoin vastustan lisäydinvoimaa ja kannatan asteittaista luopumista nykyisestä ydinenergian käytöstä tulipa se sitten kotimaisista myllyistä tai muualta maailmasta

arvoisa puhemies

joukkoliikenteestä vastaavan ministerin pitäisi olla hivenen jotakin muuta kuin harmissansa jos budjettikirjassa hallituksen tahtotila on se että rikotaan omia periaatepäätöksiä ja jopa omia ohjelmia ja omia sitoumuksia joukkoliikenteen edistämisestä

arhinmäen epäluottamuslause esitystä

näyttääkin siltä että tämä hallitus jättää jälkensä joukkoliikenteellisesti niin että puolesta valtakunnasta on tulossa nunnuka nunnuka land johon pääsee ulkomailta korkeintaan charterlennoilla ja niilläkin vain talviaikaan

eikö olisi juuri tällä hetkellä tärkeätä panostaa joukkoliikenteeseen ja miettiä miten koko suomi pidetään asuttuna ja innovoida uusia ratkaisuja esimerkiksi seudulliseen joukkoliikenteeseen

tampereen seudulla tehdään hyvää ylikunnallista pohdintaa ja päätöksentekoa työpaikkavarantojen ja asumisalueitten lisäämiseksi koska alue on vetovoimainen

eikö nyt pitäisi miettiä miten esimerkiksi saadaan aikaiseksi yhteisseutulippu tampereen seutukunnalla jossa sekä vr että yksityiset linja autoyhtiöt ovat mukana

arvoisa puhemies

miten hyvin tämä peruspalvelupaketti takaa sekä laadullisesti että tasa arvoisesti riittävät palvelut niille kuntalaisille jotka eivät itse pysty esimerkiksi nostamaan ääntään

arvoisa puhemies

kannatan ed

kannatan

kannatan

arvoisa puhemies

kannatan

kannatan

kehitysyhteistyön parissa liikkuu tällä hetkellä äärettömän paljon enemmän paljon rahaa kuin aikaisemmin ja kas kummaa missä on rahaa siellä on myös ottajia

miten luulette että humanitäärisen avun käy tässä kamppailussa joka kuitenkin on alun perin ollut perinteisen kehitysyhteistyön tärkein osa alue

miten näette meidän suomalaisten poliitikkojen ja suomen itsensä roolin eu päätöksenteon muokkaajana koska tällä hetkellä näyttää että olemme kovin vaikeassa ja kovin vaitonaisessa asemassa sen suhteen että määrittäisimme eun yhteistä kehitysyhteistyöpolitiikkaa

arvoisa puhemies kannata siitä äänestää miten linjaa edusti

kannatan

arvoisa puhemies

kannatan

kannatan

yhä useampi suomalainen elää avoliitossa

avoliitto on yhtä vahva tai yhtä heikko side kuin avioliitto kahden ihmisen välillä

molemmissa tapauksissa rakkaus aina silloin tällöin on sokea ja molemmissa tapauksissa rakkaus saattaa päättyä eroon ja molemmissa tapauksissa se eroprosessi on yhtä traaginen

kuitenkaan tähän asti avoliittoa ja avioliittoa ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti lain edessä ja täällä muun muassa esitetty kanta siitä että avoeroihin liittyvät oikeustapaukset ovat kohtuullisen vähäisiä suomessa ei kuitenkaan kerro siitä etteikö tämän tyyppisen lainsäädännön tarvetta aidosti meillä olisi

toki vielä toivon muun muassa perintöoikeuden suhteen vielä selkeämmin askelia joissa tunnustetaan myös ei lapsellisten avoparien pitkän suhteen hedelmät

ihmettelen kuitenkin tätä keskustan kohtuullisen tympeää avioliittomääritelmää

itselleni sattuneesta syystä ihan tuoreena tapauksena voin sanoa avioliitto on ennen kaikkea kahden ihmisen iloisen kumppanuuden julistus ei sen julistus kuka omistaa kenen omaisuutta tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

väkivalta on aina ihmisoikeusloukkaus mutta kun kyse on pari tai lähisuhteesta kyse on myös alistamisesta kyse on tilanteesta jossa heikompi osapuoli ei uskalla pyytää apua eikä myöskään uskalla nostaa syytettä väkivallantekijää kohtaan

on kuitenkin tärkeätä että väkivallan kierre katkaistaan mahdollisimman nopeasti sillä tutkimusten mukaan pitkään jatkunut kohtuullisen lieväkin väkivalta johtaa helposti vakavampaan väkivaltaan ja useimmiten jopa kuolemaan asti

vuosittain suomessa parisuhdeväkivallan uhreina kuolee kolmisenkymmentä naista mikä mielestäni suhteutettuna kansakuntamme määrään on suorastaan hälyttävä luku

arvoisa puhemies

on erittäin hienoa että valiokunta yksimielisesti signaloi tämän lain tarpeellisuutta

toivon että nyt kun tätä lainsäädäntöä on sorvattu siihen malliin että pelkästään uhri ei ole velvollinen pitämään omista oikeuksistaan kiinni niin jatkossa yhä useampi suomalainen uskaltaa kysyä siltä naapurin muijalta naapurin lapselta tai naapurin mieheltä miksi sinun silmäsi on toistuvasti mustana

pitkäaikaistyöttömyys ja työmarkkinatuen tarveharkinta ovat tutkitusti räikeimpiä köyhyyttä synnyttäviä ja syventäviä tekijöitä suomessa

hallituksen päätös korottaa tulorajoja on ehkä oikeansuuntainen mutta ei todellisuudessa poista tätä yhdenvertaisuusongelmaa eikä myöskään poista sitä tosiasiaa että tarveharkinta tämän jälkeenkin aiheuttaa köyhyyttä

siksi kannatan mielelläni ed

suomalaiseen köyhyyteen on kolme syytä

hän kertoi läheisestään joka joutui laiminlyömään hänelle määrättyjä hoitojaksoja johtuen siitä että yksinkertaisesti näitten hoitojaksojen jälkeen hänellä ei enää ollut varaa minkäänlaiseen elämään

tuolloin vakuutin että tästä salista löytyy yhteistä poliittista tahtoa erilaisten maksujen aiheuttaman köyhdyttämisen ja hoitojen ja hoivan pakkolaiminlyönnin estämiseen

kolme vuotta myöhemmin olen kuitenkin huomannut pettyneeni

tässä salissa sata komitean jälkeenkään ei olla valmiita luomaan yhteistä maksukattoa silloin kun kyse on ihmisen terveyttä ja toimeentuloeroja kasvattavista maksuista

nämä terveys ja toimeentuloerot kärjistyvät etenkin siinä kun mietitään miten eri tavalla lainsäädäntömme tällä hetkellä maksukattojen suhteen koskettaa niitä ihmisiä jotka tarvitsevat lääkkeitä niitä ihmisiä joille on määrätty hoitoa ja niitä ihmisiä joille on määrätty kuntoutusta

erityisesti laitosjaksoja tarvitsevien on tällä hetkellä hyvin vaikea toteuttaa täysimääräisesti heille määrätty että laite laitinen laitos ja määrättyjä laitosjaksoja sen johdosta että yksinkertaisesti näille laitosjaksojen maksuille ei ole määritelty maksukattoa

lakialoitteessamme myös kiinnitämme huomiota tähän uuteen tai uusvanhaan trendiin jossa korostetaan kotona asumisen oikeutta ja samanaikaisesti puretaan kiireellisesti jopa tarpeellisia laitospaikkoja

ehdotamme lakialoitteessamme myös että vastaavat enimmäismaksusäännökset ulotetaan koskemaan nykyisestä poiketen myös tilapäistä kotipalvelua ja kotipalveluun liittyviä tukipalveluita kuten siivouspalvelua käyntikertakohtaisiksi maksuiksi muunnettuna

lainsäädäntö on siinäkin mielessä hivenen vanhentunut että nyt laadittu takuueläke käytännössä ei koskekaan näitä pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia ihmisiä vaan takuueläkkeen suoma korotus eläkkeisiin valuu käytännössä laitoshoitoa järjestävien tahojen taskuihin

arvoisa puhemies

molempia ryhmiä yhdistää tänä päivänä leipäjonot ja molempia ryhmiä yhdistää myös se että he ovat ajautuneet eläkkeelle syystä tai toisesta

taannoinen takuueläkepäätös on oikeansuuntainen päätös poistaa suomesta köyhistä köyhimpien kurjuutta

sillä lievennetään sekä köyhän eläkeläisnaisen että nuoren työkyvyttömyyseläkeläisen arjen kurjuutta

mutta takuueläke ei nykysuuruudessaan kuitenkaan nosta pienituloisista pienituloisimpia edes eu köyhyysrajan tasolle

vasemmistoliitto on tehnyt omat ratkaisunsa perusturvan suhteen

lakialoitteemme mukaan samalla takuueläkkeen piiriin saataisiin käytännössä kaksi kertaa isompi joukko kuin tällä hetkellä takuueläkkeen piirissä on

noni ryyppäämistä myös nämä ehdotukset ovat kaikki erillisiä joten niistä äänestetään kustakin erikseen mietintöä vastaan arvoisa puhemies